arvoisa puhemies

koulutus on edellytys yhteiskuntaan osallistumiselle

samalla tavalla kuin me näemme suomessa koulutuksen avaimena menestykseen tulevaisuudessa kotoutuminen pitää nähdä tulevaisuuteen investointina ja menestyksen edellytyksenä

panostamalla kotoutumisen alkuvaiheeseen nopeutamme kotoutumista ja maahanmuuttajan työelämään siirtymistä toiseksi takaamme että kaikki tänne muuttaneet saavat perustietoa suomalaisesta yhteiskunnasta omista oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan ja kotoutumiskoulutuksen laatu ja teho paranevat

laiksi kotoutumisen edistämisestä ja myöhemmin annettavaksi laiksi kansainvälistä suojelua hakevan ja tilapäistä suojaa saavan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrien auttamisesta

silloin myöskin neuvottaisiin hakeutumaan alkukartoitukseen jossa arvioitaisiin työllistymis opiskelu ja muut valmiudet sekä kielikoulutuksen ja muiden kotoutumista edistävien toimenpiteiden ja palvelujen tarve

alkukartoituksen perusteella tehtäisiin kotoutumissuunnitelma sitä tarvitseville maahanmuuttajille

esityksen mukaan kotoutumissuunnitelma laadittaisin työnhakijaksi rekisteröidylle työnhakijalle toimeentulotukea saavalle ja se voitaisiin laatia myös heille joiden viranomainen arvioisi alkukartoituksen perusteella olevan sen tarpeessa

kotoutumissuunnitelman perusteella maahanmuuttaja ohjautuisi varsinaiseen koulutukseen joka sisältäisi sekä kielikoulutusta että yhteiskunnallista koulutusta

kuitenkin on huomattava että lain soveltamisalaa laajentamalla saamme tarpeellisten kotoutumistoimien piiriin myös nyt ulkopuolelle jäävät ryhmät kuten kotiäidit

hallitus hyväksyi selonteon maailman ympäristöpäivänä ja me keskustelemme siitä samana päivänä kun eu komissio on hyväksynyt ensimmäisen alueellisen strategiansa itämeri strategian

suunnitelma voitaisiin laatia myös koskemaan koko perhettä jolloin koko perheen tilanne tulisi huomioitua ja kaikki perheenjäsenet olisivat toimenpiteiden piirissä

selonteon antaminen nyt on mahdollistanut sen että siinä on voitu huomioida eun itämeren alueen strategian valmistelut sekä itämeren meriturvallisuusohjelma

tämä merkitsee sitä että voidaan käyttää työharjoittelua työelämävalmennusta ja palkkatukea myös kotoutumiseen ja maahanmuuttajille tulisi tarjota aktiivisesti myös näitä ja muita palveluja kuten ammatinvalinta ja uransuunnittelupalveluja sekä koulutus ja ammattitietopalveluja

itämereen liittyviä kysymyksiä ja itämeri politiikkaa voidaan tarkastella monesta näkökulmasta jotka kattavat kaikki politiikkasektorit kuten ympäristö talous liikenne energia ja sisäinen turvallisuus

arvoisa puhemies

laissa säädettäisiin myös määräaikaisesta osallisena suomessa kokeilusta jossa kehitettäisiin koulutusta kokeilemalla uusia malleja ja järjestämistapoja

itämeren aluetta ja eri sektoreita käsitellään nimenomaan tässä eun strategiassa jota koskeva komission ehdotus on julkistettu tänään

arvoisa puhemies ärade talman

eun strategia on kiinteä osa hallituksen itämeri politiikkaa ja vastaa hallitusohjelman tavoitteeseen itämeren alueen painoarvon vahvistumisesta euroopan unionin piirissä

nykyisin koulutus ei aina ole riittävän asiakaslähtöistä tehokasta ja pitkäjänteistä

myös alueelliset erot opetuksessa ovat suuria ja koulutukseen pääsyä tai sopivaa kurssia voidaan joutua odottamaan liian kauan

nyt valtioneuvoston selonteossa on siten rajatumpi lähestymistapa ja siinä itämerta tarkastellaan merellisenä ympäristönä itämeri merenä

eli käsittää sekä totta miten määritellään värimääritelmään jatkossa määritellään miten monta virkaa eri tuomioistuimissa tulisi olla vähemmistökielen perusteella

tiedämme että itämeren alueella toimii useita eri järjestöjä joiden rooli ja tehtävä ovat jossain määrin muuttuneet eun laajentumisen myötä kun kaikki itämeren valtiot ovat eun jäseniä venäjää lukuun ottamatta

ne päätetään valtioneuvoston asetuksella

virtaselle haluaisin todeta sen vanhan tosiseikan että suomessa voi suomen kielellä opiskella lakia oikeustiedettä monessa paikassa mutta ainoastaan helsingin yliopistossa voi suorittaa tutkinnon myöskin ruotsin kielellä

on tärkeätä huomata yhksi erottava tekijä eun ja muiden monikansallisten toimijoiden välillä

tämä erityinen ruotsinkielinen kiintiö on monta kertaa oikeusteitse myöskin vahvistettu sillä katsotaan että kansalaisten tasavertainen kohtelu toteutuu kun tällainen järjestelmä on

on esitetty että tulisi laatia uusia sitovia itämeren suojelusopimuksia

aikuisten maahanmuuttajien ohella myös lapsille ja nuorille suunnatut toimenpiteet ovat ensiarvoisen tärkeitä

näin on

tässä osallisena suomessa kokeilussa kiinnitetään huomiota maahanmuuttajalasten esiopetukseen sekä riittävään suomen tai ruotsin opetukseen toisena kielenä ja oman äidinkielen opetukseen

tarkoitus on että kokeilun perusteella valmistellaan tarvittavat esitykset

arvoisat kansanedustajat onnistunut maahanmuuttopolitiikka ja siten onnistunut kotoutumispolitiikka edellyttävät hyvää yhteistyötä yli hallinnon rajojen sekä kunnissa että valtion puolella

arvoisa ministeri arvoisa puhemies

laissa säädettävä valtion kotouttamisohjelma on yksi väline tämän yhteistyön rakentamiseksi ja kunkin kotouttamisen näkökulmasta keskeisen ministeriön tulisi asettaa omat kehittämisen tavoitteet ja toimenpiteet osana tätä suunnitelmaa

miten on mahdollista että tässä vaiheessa kuten esityksessä todetaan metropolialueelle luodaan erityinen hallinto

ja kuitenkin esimerkiksi virkamiehet ovat tiettävästi niin kuin todettiin husin kokouksessa eilen kutsuneet muun muassa hyvinkään porvoon raaseporin ja lohjan kaupungin edustajia tilaisuuteen jossa keskusteltaisiin miten he haluaavat lunastaa omat sairaalansa

finländarna har i stort frivilligt bytt till fosfatfria tvättmedel

arvoisa puhemies

puhemies vastikään vastaanotti itsenäisen ihmiskaupan vastaisen raportoijan raportin tästä aiheesta ja siinä todetaan että meidän täytyy tarkentaa kaikkien koulutusta on lainsäädännöllisiä puutteita ja ennen kaikkea täytyy myöskin huomata missä työnteossa on sellaista ihmiskaupan piirteet sisältävää hyväksikäyttöä

tämä menettely uudenmaan osalta ja husin osalta on aivan käsittämätön eikä se paranna sitä asemaa miten maamme huippusairaala meilahdessa voi toimia

korvaustoimen rakenne säilytettäisiin nykyisellään mutta kunnille maksettaviin korvauksiin lisättäisiin korvaus alkukartoituksen järjestämisestä

laskennallisten korvausten suuruudesta säädettäisiin edelleen valtioneuvoston asetuksella

vi har ingenting att förlora men ett hav att vinna

myös korvaus alkukartoituksesta olisi laskennallinen kertakorvaus

tämä ei voi edetä ilman että me tiedämme mikä on husin tulevaisuus

toivottavasti eduskunta puuttuu asiaan ja käsittelee tätä kertomusta tarkkaan nyt tulevina kuukausina

maatalouden sekä haja asutuksen päästöjen vähentäminen on vaikeampaa ja hitaampaa kuin muut mainitut toimenpiteet koska kuormitusta ei ole voitu vähentää teknisillä puhdistuslaitteilla

niin kuin valiokunnan puheenjohtaja esittelyvuorossaan esitteli niin tietysti yleinen tilanne on huolestuttava ja se on tullut entistä huolestuttavammaksi sen jälkeen kun lisäbudjetti annettiin

esityksessä säädettäisiin myös pakolaiskiintiössä suomeen otetun ja tämän perheenjäsenen maahantulomatkan kustannusten korvaamisesta

voi myöskin todeta että oikeusministeri braxin toimialalla on jos näin saa sanoa paljon tapahtumassa tällä alalla

maahanmuuttovirasto korvaisi maahantulomatkasta aiheutuneet kustannukset

yksittäistapauksessa se voisi hakemuksesta korvata myös kansainvälistä suojelua saavan perheenjäsenen maahantulokustannukset jos korvaamatta jättäminen on kohtuutonta

voisi myöskin verrannollisesti sanoa että kahden vuoden aikana velkaannumme nyt enemmän kuin mitä ovat meidän kaikki kuuluisat vastuumme euroalueen eri ins trumenttien takauksina

kahdessa vuodessa ja kun kuuntelen miten oppositio puhui siitä että nämä vastuut vievät meidät perikatoon niin sitten voisi verrannollisesti vähän miettiä tätä

nyt maahantulomatkoista aiheutuvat kustannukset korvataan sekä kiintiöpakolaisten perheenjäsenten että kaikkien muiden kansainvälistä suojelua saavien osalta

luulisin että varatuomarit tässä salissa tietävät että oikeudenistunnon johtaminen kahdella kielellä ja pöytäkirjojen ja oikeudellisten päätösten tekeminen ovat niitä vaikeimpia mitä tässä maassa on ja siinä mielessä uskon ja toivon että myös tämä laki tuo niitä mahdollisuuksia että ruotsinkielinen pääsee harjoittelemaan kaksikielisessä ympäristössä suomen kieltä ja päinvastoin

mutta hyvät ystävät tässä on monelle meille mieluisaa että on satsausta meriteollisuuteen telakkateollisuuteen

esityksen välittömät taloudelliset vaikutukset johtuvat tästä esityksessä mainitusta alkukartoituksesta

tässä meillä on salissa henkilöitä jotka tuntevat sen erinomaisesti mutta meidän pitää nyt tarkkaan katsoa työryhmän esityksiä eilisiä ole johanssonin työryhmän esityksiä koska siinä on se tärkeä viesti että meidän on sillä alalla uudistuttava että innovaatiotuki ei saa olla todellakaan vain ylläpitävää tukea vaan uudistuvaa tukea

hyvät ystävät suomi on jo monikulttuurinen maa

heinäluoma totesi että luodaan mahdollisuudet puolin ja toisin harjoitella kun on päässyt töihin ja parantaa kielitaitoa

jag förenar mig med ledamöterna tolvanen och naucler att i sak är det ett viktigt förslag

monikulttuurisessa yhteiskunnassa maahanmuuttaja pääsee osalliseksi yhteiskuntaa samalla kun hän pystyy säilyttämään oman kulttuurinsa

ja valiokunta toteaa tässä lausunnossaan että on tärkeää että katsotaan koko merellistä teollisuutta

muita vaikutuksia oikeastaan ei ole ei taloudellisia vaikutuksia mutta pääsee tuomarin uralle pääsee oppimaan ja harjaantumaan kielellisesti koska todellakin se että kahdella kielellä johtaa on aika haasteellista

arvoisa puhemies

edellinen hallitus otti vastaan tämän esityksen maakäräjiltä ja siinä yhteydessä lähdimme siitä että hallitus toimii postikonttorina eduskunnan ja maakäräjien välillä

maatalouden ympäristötukea tullaan jatkossa kohdentamaan entistä paremmin maantieteellisesti ja tilatasolla kaikkein kuormittavimmille alueille ja lohkoille

silloin viitataan samaan suuntaan kuin ole johanssonin työryhmä mutta siinä viitataan esimerkiksi offshore mahdollisuuksiin niihin mahdollisuuksiin jotka esimerkiksi etelä amerikassa voivat avautua

eun yhteisen kotouttamispolitiikan periaatteiden mukaan kotouttaminen on dynaaminen kaksisuuntainen vuorovaikutusprosessi joka edellyttää paitsi viranomaisten toimia myös vastaanottavan yhteisön ja maahanmuuttajan entistä suurempaa sitoutumista

vielä ed

voimme ajatella ja määrittää ajallisesti kolme pysäkkiä

tietysti näissä mainitsemissanne käräjäoikeuden tapauksissa tarvitaan usein nimenomaan myöskin niitä molempia kieliä jotta voi harjoittaa ja johtaa prosessia oikealla tavalla

itse asiassa me tiedämme kaikki ja olemme tolvasen ja nauclerin kanssa samaa mieltä että tärkeä aloite tärkeässä asiassa

uuden lain päämääränä on että maahanmuuttajalla on mahdollisuus saavuttaa tasavertainen asema muun väestön kanssa sekä oikeuksien että velvollisuuksien osalta

meillä on veneveistämöteollisuutta ja päinvastoin kuin muualla pohjoismaissa meillä on myöskin valmistusta täällä ja hekin tarvitsevat innovaatiotukea

maahanmuuttajien osallistuminen yhteiskunnan eri aloille lisää maahanmuuttajien ja kantaväestön keskinäistä vuorovaikutusta

mutta hyvät ystävät meidän pitää katsoa että heillekin tulee innovaatiotukea ja että he voivat nauttia myöskin vientiponnisteluista

hyvät kansanedustajat viikonloppuna on virinnyt voimakas keskustelu saksan maahanmuuttopolitiikasta kun liittokansleri merkel julisti että politiikka on epäonnistunut

moni veneveistämöalalla on löytänyt uusia markkinoita esimerkiksi venäjällä myöskin mutta kauempanakin aasiassa

värderade talman arvoisa puhemies

voi sanoa että tämä lisäbudjetti on todella merihenkinen

on meriklusterin tukemista lng terminaalia

elikkä viennin edistämiseen tarvitaan laajasti palettia eikä saa sitä rajata tylpällä tavalla että ei saisi esimerkiksi kohdistua suoraan kuluttajiin

tä mä on hyvä

suomella on hyvät mahdollisuudet onnistua kotouttamisessa saksaa paremmin

toiseksi suomi on tasa arvoinen ja ei hierarkkinen maa jossa kaikilla on mahdollisuus onnistua ja tulla osaksi yhteiskuntaa sekä edetä elämässään

ja raamibudjetissa raamimietinnössämme esitimme esimerkiksi että myöskin robotisaatio on asia jonka me olemme ehkä unohtaneet täällä suomessa liian paljon

kolmanneksi suomessa on hyvin vahva ja hyvin toimiva kansalaisyhteiskunta jossa monet kansalaisjärjestöt ja seurakunnat ovat tehneet ja tekevät tulevaisuudessakin mainiota työtä kotoutumisen edistämiseksi

elikkä liittyen siihen että eilisissä lehdissä ilmeisesti toistaen ptn julkaisua todettiin että kohonnut todellinen eläköitymisikä on tilastoharha kysyisin ministeri urpilaiselta

olen törmännyt lasse gästgivarsin kanssa niihin ongelmiin kun haluttaisiin uudella innovatiivisella tavalla nimenomaan aloittaa niin sanottu innovaatiokeskus joka palvelisi montaa pientä yritystä alihankkijaa vaasan seudulla niin silloin on törmätty että on byrokraattisia esteitä

meriliikenteen lisääntyminen rasittaa myös herkkää itämerta